hanko kaupunkina tietyllä tavalla polun päässä on siinä tilanteessa että se elää satamastaan

se ei ole tietysti kunnallisvaltuutetuille kovin mieluisa päätös olla korottamassa kiinteistöveroja mutta siellä on kunnilla liikkumavaraa

sitä tarvetta tässä nyt sitten puntaroidaan

se on hyvin suhdanneherkkä ajatellen vaikka maahantuotavien autojen määrää

siis tällaiseen velanoton marginaaliin mahtuisivat liikenneministeriön tarpeet perusväylänpitoon tarvittavien määrärahojen osalta

ja niin kuin aluksi sanoin rouva puhemies valtasuoni rahtiliikenteen kannalta kulkee akselilla kemihanko

siellä ollaan tämmöisessä velanoton arviointivirheen marginaalissa että saataisiin ihan konkreettisia tuloksia joten kannattaisi ottaa tuottaviin investointeihin jopa velkaa

kansantalouden kannalta ympäristöpoliittisesti ja myös työllisyyspoliittisesti on järkevää kuljettaa rautateitse rahtia hangon satamaan ja sieltä maailmalle

vielä tähän asiaan liittyen tässä yhteydessä on niin sanottu ryhmäkuri näyttänyt jälleen kerran karmeutensa

samoin olen kiitollinen ed

näin luotaisiin edellytyksiä sille että esimerkiksi hanko pääsisi pois kriisikuntastatuksestaan pääsisi siitä irti

samoin tämän ilmastonmuutoksen aikana ratainvestoinnit ovat sellaisia joita tulisi suosia

olen tehnyt aloitteet sekä hankohyvinkää radan sähköistämisestä että kaupunkiradan rakentamisen suunnittelun aloittamisesta espoovihtilohja välillä

omalta osaltani törmäsin tähän tilanteeseen niin että kun yritin saada läntisen uudenmaan hallituspuolueiden kansanedustajia allekirjoittamaan tätä aloitetta hallituspuolueiden eräskin edustaja sanoi että hän ei uskalla allekirjoittaa sitä

yhteiskunta on muuten kouluttanut heidät maksuttomasti ja he voisivat miettiä minkälaisena bisneksentekokohteena ihmisten terveydentila on

onhan tämä ihan ennen kuulumatonta että kansanedustajille on laitettu sellaiset aisat ja valjaat että he pelkäävät tehdä kansanedustajan toimia valtiopäivillä että he sanovat ei uskalla että hallitusryhmien rivit on nyt pamputettu näin suoriksi

edelleen alueen kannalta nurmijärven suunnalla liikenneturvallisuustilanne on klaukkalan suunnalla niin heikko että ohitustien rakennustyöt tulisi siellä pikaisesti voida aloittaa

kyllä niinkin voidaan elää

tämähän on tullut esille kyllä jo varsinaisen budjetinkin yhteydessä joulun alla eri äänestyksissä

ja sitten kuitenkin kun tuolla maakunnissa liikutaan ja paikallislehtiä luetaan niin käyttäydytään ihan toisin ja annetaan ihan toisenlaisia lausuntoja

se havainnollistaisi aloitteitten luetteloa ja luettavuutta niin toimittajien kannalta edustajien kannalta kuin myös hallinnon kannalta

eli ymmärrän ryhmäsopimuksen arvokkuuden päätöksenteossa mutta esimerkiksi alueellisten paikallisten hankkeiden osalta olisihan se ihan monella tavalla edullista antaa kunnille yrityksille äänestäjille sellainen signaali että ollaan kuitenkin paikallisissa asioissa paikallisten hankkeiden puolella siitä riippumatta ollaanko eduskunnassa sitten oppositiossa tai hallitusvastuussa

ne voi esittää miljardeina tai miljoonina ei tarvitse niin monta numeroa sitten laittaa jos on siitä kiinni mutta se olisi ihan hyvää hallintoa että se näkyisi

herra puhemies

nyt heitä koko ajan pidetään epävarmuuden tilassa työllistyykö vai ei ja milloin työllistyy ja ollaan niin kuin veitsi kurkulla siellä työttömyys uhan alla

merja kuusisto on tehnyt aloitteen myöskin kehä iv tiehankkeen suunnittelumäärärahan saamisesta budjettiin

herra puhemies

kysyisin ministeriltä vielä mitenkä hintalaatu suhdetta voidaan ministerin mielestä parantaa näitä rahoitusvaihtoehtoja mahdollisesti kehittämällä niitähän on pohdittu tässä rinnalla ja ovatko nämä ykköskorin hankkeet kiveen hakattuja

ihan pienenä kuriositeettina lopuksi

täällä on muuttovoittoa täällä on paljon tohinaa ja tohotusta

totta kai se on muuttunut

nämä liikenneolosuhteet vaativat kehittymistä ja yhä enemmän ihmiset liikkuvat entistä pitempiä työmatkoja

varmaan sillä toiminnalla tarkoitetaan ihan hyvää ja oikein puhutaan bisnesenkeliverkostosta

voidaanko ajatella että jos budjettikehyksissä mainitut seikat toteutuvat positiivisesti niin esimerkiksi kakkoskorista voisi siirtyä hankkeita ykköskoriin

ja aivan vihoviimeiseksi rouva puhemies kun katsoo tätä asiakirjaa missä nämä lisätalousarvioaloitteet on luetteloitu niin tällaisena tietokoneaikana toivoisi että tästä olisi myöskin luettavissa minkä määräinen euromääräinen tämä aloite on

huomenna puhutaan vähän bisneksen ulottuvuuksista ja siihen toivoisi sopivampaa sanaa

olemmeko me lähteneet sinne brysseliin vähän niin kuin nummisuutarin esko tuohikontti selässä tapaamaan näitä euroopan herroja kun meille on luvattu vakuuksia

tässä on ihan mukavasti kerrottu järjestyslukuja esityksen tekijä ja määrärahan kohde ja menokohta on ja momenttikin mutta voisiko sinne loppuun laittaa sen miljoonamäärän

on kuulemma kuitenkin suullisesti sovittu on puhuttu on luvattu on annettu ymmärtää nyt ei ymmärretä antaa niin tulee vähän sellainen tunne että meitä on höynäytetty maailmanmarkkinoilla

miten ministeri arvioisi tällä suunnalla liikennehankkeitten etenemistä

sen pitäisi olla yksinumeroinen kaksinumeroinen tai kolmenumeroinen luku jollain näillä jo pärjätään se ei vaadi montaa lyöntiä lisää

sitten tilanteesta

näin täältä voisi tehdä erilaisia analyysejä paljonko kenenkin aloitteet maksavat ja näkisi onko kyseessä iso tai pieni asia

nyt se vaatii äärettömän paljon työtä ja vaivaa ennen kuin selvittää esimerkiksi tämän lapun joka minulla on kourassani tämän kaksipuoleisen aanelosen saisi selville mitä tämä maksaisi jos tämä toteutettaisiin tai paljonko edustajakohtaisesti on tehty aloitteita

valtiovarainvaliokunnan kuulemat maan huippuasiantuntijat ovat olleet myöskin hyvin neuvottomia ja pitkälti asettuvat poliitikkojen peesiin toteamalla siihen tyyliin että kun yhtäältä toisaalta niin viime kädessä poliitikot ratkaisevat

tämä on hallinnon suuntaan pieni vaatimaton pyyntö ja luulisi että tämä ei maksaisi kovin paljon jos tämä toteutettaisiin

miten pitkään suomi on ylipäänsä mukana hyppäämmekö liikkuvasta junasta ulos siinäkin voi käydä huonosti vai olemmeko mukana hamaan loppuun saakka

ei käy

kannatan sitä kantaa ja toivon että niissä neuvotteluissa onnistutaan mutta kantana se on äärettömän kova ja tilanne on silläkin rintamalla aika vaikea

tämä talouden luotijunahan menee kaiken aikaa se ei palaa niille asemille jotka se on ohittanut ja sen pitäisi kuitenkin pysyä kiskoilla ja se pitäisi jotenkin hallitusti saada määräasemalle

sitten myöskin tästä yhteisvastuusta ja liittovaltiokehityksestä

henkilökohtaisesti pidän itsestään selvänä että olkoon mikä tahansa porukka urheiluseura tämä istuntosali kansanedustajineen mikä tahansa kun se kohtaa yhteisiä ongelmia yhteisiä vaikeuksia nyt nämä ongelmat koskevat euroaluetta ja euromaita niin ne yritetään voittaa entistä tiiviimmällä yhteistyöllä puhaltamalla samaan hiileen keräämällä voimia yhteen hakemalla yhteisiä ratkaisuja

eihän lakoista juuri kumpikaan osapuoli hyödy aina tulee jonkin mittaisia tappioita

ilman sen kaltaista toimintaa ja ilman siinä onnistumista ajaudutaan varmasti ojasta allikkoon kriisi pahenee tulee entistä pahempia ongelmia

joskus olosuhteet voivat mennä tosiaan niin että jopa lainsäädäntö laahaa jäljessä että työntekijät nousevat barrikadeille jostakin syystä

jos sitä sitten kutsutaan liittovaltiokehitykseksi niin annettakoon sille se nimi mutta kaikki inhimilliset organisaatiot käyttäytyvät näin ihan eläinkuntaa myöten ne hakevat turvaa laumasta työväenliike hakee joukkovoimasta ja tätä luetteloa voisi jatkaa vaikka kuinka

en nyt yksilöi mitään varsinaista tilannetta

tässä on yksi osoitus siitä kokoomuksen työväenpuolueen hengestä että jos nyt edettäisiin tämän suuntaisesti kuin te esitätte niin heikentääkö tämä ammattiyhdistysliikkeen asemaa yhteiskunnassa vai vahvistaako tämä sitä

siitä huolimatta että tässä on sellainen astian maku joka maistuu sille että tarkoitus pyhittää keinot niin kaikki huomio pitää nyt kohdistaa siihen miten selviydymme minimivaurioin

te haluattekin heikentää ammattiyhdistysliikkeen asemaa yhteiskunnassa

vaurioita tulee on tullut ja tulee varmaan jatkossakin